ja kun te muutatte nyt tämän kansanedustajan aseman alue edustajasta puolue edustajaksi niin siinähän käy myös niin että alueilta ei voi tulla tarpeenkaan niin sanellessa sellaista listaa jolta edes teoriassa voisi saada kansanedustajan paikan mutta varmaan sekin tuommoiselle puolueihmiselle hyvin sopii

eun määräyksellä lehmiä pitää ulkoiluttaa säännöllisesti mutta niin kuin äskettäiset raportit osoittivat vanhukset joutuvat virumaan huonokuntoisina laitoksissa joskus viikkokausia joskus jopa kuukausia koska kunnilla ei ole varaa palkata tarpeeksi hoitajia

suomen osalta uskottava koko maan puolustamisen malli voi perustua vain yleiseen asevelvollisuuteen ja sille rakentuvaan aluepuolustukseen

ne jotka esittävät yleisen asevelvollisuuden poistamista kuten vihreät tekevät tähtäävät mutkan kautta natoon joka tulisi hoitamaan suomen puolustamista

mutta tästä eläkeiän korottamisesta seuraa eläkeläisille se että yhä useampi iäkäs työntekijä joutuu suoraan työttömäksi kun otetaan pois nämä keinot päästä edes jonkunlaiselle eläkkeelle ja eläketulolle

arvoisa puhemies

joko valtio lisää selvästi kuntien valtionapuja mitä se ei ilmoita tekevänsä tai sitten nostetaan kuntaveroa mikä sekin on parempi ratkaisu kuin ajaa ne palvelut alas

palkkasotilasmallihan ei tässä maassa ole realistinen niin laaja maa ja vähän väkeä että se olisi meille aivan liian kallis

he joutuvat suoraan työttömiksi tai rimpuilemaan työkyvyttömyyseläkkeen kanssa mikä on tuskallinen prosessi ja missä rimpuilussa ovat nytkin kymmenettuhannet tämän maan työntekijät

euroopan suuren vallan yhteisen euroopan valtion ajattelun isänä pidetty monet lähti siitä että tuota euroopan suurvaltaa luotaessa on edettävä toinen toistaan seuraavilla askelilla joista jokainen on puettu taloudellisen pakon muotoon mutta jotka väistämättä ja peruuttamattomasti johtavat liittovaltioon

herra puhemies

arvoisa valtiovarainministeri totta kai usan ja suomen välillä pohjoismaiden välillä on valovuosien ero hyvinvointivaltion tasossa joka korkeilla veroilla kustannetaan

tässä haetaan semmoista amerikkalaismallista järjestelmää ajan myötä ainakin heidän taholtaan jossa nämä julkiset palvelut surkastuvat ja ne joilla on rahaa ostavat yksityisiä palveluita ja niinhän nyt jo tapahtuu laajasti

ja noin eu eliitti tosiaan toimii

jostakin ne otetaan aina ne rahat ja nyt maksumiehiksi pannaan rajulla tavalla nämä huono osaiset suomalaiset jotka eivät perusturvaan saa korotusta ja töissä pitkään olleet mutta sieltä pois joutuvat työttömiksi joutuvat työntekijät

uusinta askelta federalismin tiellä ollaan ottamassa nyt kun euroopan unioni hamuaa itselleen oikeutta puuttua jäsenvaltioiden budjettien laatimiseen uusien talouskriisien ehkäisemisen nimissä

nyt kun talous on kriisissä on huolehdittava pienituloisten selviytymisestä ja erityisesti on kannettava huolta talouskriisin välittömien uhrien työttömien toimeentulon turvaamisesta

käyttöön ollaan ottamassa myös sanktioita niitä jäsenmaita kohtaan jotka eivät noudata kireää talouspolitiikkaa joka on eun linja

esitän että eduskunta hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan mietintöön jättämämme vasemmistoliiton vastalauseen mukaiset ehdotukset

minä olen vaan ihmetellyt että kukahan nuo demarit tuolle harharetkelle opetteli le jos pekkarinen ministeri pekan ja oikein vei

eun suunnittelemia rangaistuksia voitaisiin käyttää myös niin sanottujen makrotaloudellisten vinoutumien oikaisemiseksi

kuten sak lausunnossaan suurelle valiokunnalle toteaa kyseessä voisi olla työehtosopimusten sisältöön puuttuminen liian korkeiksi katsottujen palkankorotusten vuoksi

näin pitkälle eu nyt pyrkii kovaan otteeseen jäsenvaltioiden osalta ja nimenomaan siten että kireys on se linja mitä pitää vetää

laissahan sanotaan että lupaa ei saa myöntää jos vesitaloushanke aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteisiin

esitettyjen sanktioiden vaikutus vaiko se vaikeus oli tyly vaikeuksissa oleviin jäsenmaihin olisi varmasti pääsääntöisesti kielteinen kaiken huipuksi

kun miljardin lovi tulee tähän perusturvan rahoitukseen niin totta kai se näkyy siinä mahdollisuudessa minkä verran tätä perusturvaa voidaan parantaa

leikkaukset palkkoihin eläkkeisiin työttömyysturvaan opintotukeen ja muuhun sosiaaliturvaan vähentävät ostovoimaa ja lisäävät työttömyyttä

te haluatte tehdä pohjoisesta altaiden ja ydinvoiman reservaatin josta tuotetaan sähköä etelään ja ulkomaille

ei sellaisessa pohjoisessa ainakaan nuoriso halua elää mutta ei se teitä näytä haittaavan koska yritätte nostattaa ne vanhat voimat sieltä liikkeelle vaalikamppailua varten

kreikan niin sanottu pelastusoperaatiohan tarkoitti tosiasiassa sitä että kreikan valtiota isoilla koroilla lainoittaneet ranskalaiset ja saksalaiset pankit pelastettiin

yhtään kreikan eliitin jäsentä niitä jotka veivät kreikan vaikeuksiin ei ole pantu putkaan mutta sen sijaan monta kreikkalaista mielenosoittajaa jotka ovat olleet vastustamassa eläkeleikkauksia ja muun sosiaaliturvan huononnuksia sinne kyllä on teljetty

se on sillä lailla erikoista puhetta jo siitäkin lähtökohdasta että mistään eu sopimuksesta ei tuollaista käsitettä löydy

eduskunnan puhemieskin on tähän asiaan puuttunut ja se oli tietysti aika monimutkaista puuttumista kun sitä kuunteli noin juristin kieltäkin mutta kyllä kuitenkin siinä on asia jota kannattaa nyt selvitellä ihan perusteellisesti että millä oikeusperustalla koko tämä hanke on rakennettu

arvoisa puhemies

kuumimman kreikka keskustelun aikana kesän alussa sdpn ryhmässäkin leimahti eu kriittisyys

nyt se näyttää haihtuneen sillä suuren valiokunnan äskeisessä äänestyksessä demarit tukivat hallituksen linjaa valiokunnan sitä käsitellessä ja äänestyksessä niin kuin sanottu sosialidemokraatit asettuivat tukemaan sitä että budjettipolitiikan osalta päätösvaltaa saa siirtää meidän eduskunnaltamme eu elimille

he kannattivat myös makrotaloudellisen tasapainon hakemisen osalta näitä toimia joita äsken esimerkiksi sakn lausunnon kautta toin esille

kiinnostavaa on se että timo soini kaiken tämän jälkeen ja tässä tilanteessa kiittelee sosialidemokraatteja hyvin auliisti

noinko äkkiä soiniinkin monetismi on siellä brysselissä

pohjoisen energiapolitiikan osalta on äärettömän tärkeää että nyt lopultakin lähdetään metsähakkeen käytön läpimurtomaiseen läpiviemiseen

ruohonen lerner otti tärkeän kysymyksen esille sen miten pienituloisten mukaanpääsy tai mukanaolo informaatiossa turvataan

eihän voi kuvitella tilannetta tai ei voi ainakaan hyväksyä tilannetta että he syrjäytyvät vielä informaatiostakin mikä tarkoittaisi että heillä ei ole televisiota eikä ole radiota eikä ole mitään tiedotusvälinettä

kyllä tähän löytyy keinot miten tämä tuleva yle maksu mediamaksuksikin täällä sitä sanotaan hoidetaan näille pienituloisille

perusvähennystä korotetaan saman verran jolloin se osuu näihin pienituloisiin ja toimeentulotukilakia muutetaan niin että tämä tuleva yle maksu vähennetään siitä käytettävissä olevasta tulosta jolloin se todella auttaa näitä pienituloisimpia

teillä oli siellä kaverina ehkä teitäkin vielä tunnetumpi ainakin kansainvälisesti joulupukki joka edusti siellä myös meidän lappiamme

se olisi kyllä täydellistä antautumista ja totaaliseen syrjäytymiseen vievää

tämä metropolikeskustelu kuulostaa minusta pikkuisen erikoiselta jo lähdöltään

nyt he ovat eläkeiässä tai juuri tulossa siihen

ja se mikä tässä tulee tapahtumaan on se että tämä suomen tällä hetkellä ilmeisesti euroopan keskittynein päivittäistavarakauppa keskittyy edelleen

tehän riskeeraatte kokonaan lapin matkailumaineen sillä ydinvoima on ristiriitoja herättävä asia

matkailijat ovat myöskin yhä enemmän tietoisia tällaisista asioista ja tekevät valintoja itse

kyllä minä nyt ihmettelen koko tätä meininkiä aivan hirmuisesti

mutta se mikä tässä minusta jää sivuun on kuntademokratia lähidemokratia kun te puuhaatte näitä jättikokoisia kuntia suomessa sitaateissa jättikokoisia asukasmäärältään

varsinkin te tiedätte että siellä haaparannassa on paljon suomessa asuvia jotka eivät tule tornion puolelle asumaan tai lappiin yleensä koska he eivät halua maksaa korkeampaa veroa

sehän siinä on olennaista että ihmiset voivat vaikuttaa niihin asioihin ja lähellä oleviin asioihin halutaan vaikuttaa ja niihin voidaan vaikuttaa

manninen

edistäkää niitä älkääkä sinne lappiin saksalaista yhtiötä nyt olko kutsumassa

kun sitä ei tule niin sehän tarkoittaa että vaalimainonta tulee edelleen kasvamaan ja se tulee suosimaan nalle wahlroosin ja muitten roopeankkojen tukemia ehdokkaita

näin tämä eriarvoisuus säilyy

jo viime vaaleissa ja jo varmaan aikaisemminkin mutta viime vaaleissa läpi menneiden kokoomuskansanedustajien käyttämät vaalirahat olivat puolitoistakertaiset siihen verrattuna mikä oli vasemmiston keskimäärä

tätä kehitystä on suomen osalta vauhdittanut suomalaisten valtionyhtiöiden vetäytyminen kaivostoiminnasta minkä nyt ilmeisesti kaikki toteavat virhearvioksi

tapahtuneiden muutosten vuoksi kaivoslain uudistaminen on tarpeen

siihen olisi kuitenkin tullut liittää ensinnäkin kaivoskuntien aseman parempi huomioiminen kun kaivosten tuottoja jaetaan

kaivoskuntien kannalta on tietysti myönteistä että paikkakunnalle saadaan työtä ja kunta saa toki myös kiinteistöveroa mutta se jää pienenlaiseksi

kuntien tulot jäävät uudenkin esityksen mukaan todella pieniksi vaikka jo laajamittaiseksi muuttuneen malminetsinnän vaiheessa kuntien toiminnot kasvavat merkittävästi

esimerkiksi nämä päätökset kreikasta ja irlannista lisäävät satavarmasti köyhyyttä molemmissa maissa ja tuottavat ongelmia jotka ilmenevät myös kerjäämisenä

kaivoksen avautuessa kunnille asettuu puolestaan tehtäväksi varmistaa muualta tulevalle työvoimalle asuntojen saanti terveydenhoito lapsille koulupaikka ja niin edelleen

zyskowicz saattaa olla että siellä teidän terassillanne pääkaupungin keskustassa ei ole niitä jotka pyytävät esimerkiksi vippejä teiltä mutta esimerkiksi minulta niitä pyydetään usein

paljon toimia paljon tehtäviä jotka on tehtävä mutta se kunnan saama tuotto on aika lailla pieni sen kiinteistöveron kautta joka tulee